yritin kuvata sitä että vaikka valtion ja julkisen vallan toimet olisivat kuinka mittavia tämän laman torjunnassa niin niillä ei pystytä täysin paikkaamaan sitä painetta mikä tulee ulkopuolelta ja päinvastoin korostin erittäin voimakkaasti puheenvuorossani sosiaalista vastuullisuutta ja mahdollisimman tasaista vastuunjakoa

asian käsittely keski

on ymmärrettävää että kun puhutaan laista biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräistä siihen liittyvistä laeista se hyvin herkästi siirtyy yleiseksi energiapoliittiseksi keskusteluksi ja tuon debatin aikana se oli varmasti paikallaan mutta minä kuitenkin pyytäisin että nyt jatkopuheenvuoroissa etupäässä pyrittäisiin keskittymään tähän hallituksen esitykseen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokunta

nyt vastauspuheenvuoronappula sulkeutuu ja käytetään ne puheenvuorot jotka tähän mennessä on pyydetty

on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja osia laitetta

minusta edustaja viitaselle on tullut tässä debatin loppupuolella sen verran vastattavaa että kohtuullista on että hän saa sen minuutin vastauspuheenvuoron mutta se ei aiheuta uutta keskusteluaaltoa

haluan vielä todeta sen että puheenvuoroni lopussa totesin myöskin erinomaisen hyvänä yhteistyön esimerkkinä sen mitä työmarkkinajärjestöt keskenään ja hallituksen kanssa tässä vaikeassa tilanteessa ovat saaneet aikaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

v painike ja seisomaan nousten on tapana

kyllä olen aivan vilpitön kun sanon teille että toivoisin myöskin tämmöistä rakentavaa yhteistyötä löytyvän myöskin tästä salista

sitä jatketaan myöhemmin tänään kun muut pääluokkien esittelyt ja debatit on käyty läpi

sen se siirtää käsittelemään pääluokkaa kaksikymmentäviisi

lähetekeskustelua varten esitellään päivät kolmas saisi ui myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

edustajat jääskeläinen lauslahti kiljunen mäkisalo ropponen grahn laasonen peltonen vikman tynkkynen alanko kahiluoto sankelo ja lohela

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

ja nyt minä pyydän että tässä vaiheessa sitten pyydetään ne vastauspuheenvuorot jotka tähän debattiin halutaan ja sitten niitä ei muita myönnetä ainakaan tässä vaiheessa keskustelua

keskustelu edustaja

poissa keskustelu on päättynyt kuin myös jos puhemiesneuvosto eli pysyväksi tarja asiolaitetaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

kiinnitän huomiota seikkaan joka tuli äskeisessä keskustelussa esille ainakin ed

yritetäänpäs pysyä siinä minuutissa ja niin kuin äsken totesin puhemieheltä perimäni listan mukaan tämä debatti rajoitetaan kohta

ja tähän väliin ministeri vapaavuorelle ihan lyhyt vastauspuheenvuoro olkaa hyvä

jaskarin puheenvuorossa ja se on se kuinka tärkeätä on tietää kuinka paljon kunnallisten palveluitten tuottaminen maksaa

ensinnäkin se on tärkeätä kunnan oman palvelutuotannon arvioinnin ja kehittämisen kannalta

arvoisa rouva puhemies

muuten ratkaisut tehdään olettamusten ja mutu tuntuman varassa

jos on kaikin puolin selvää mikä on se hinta niin vältytään tämmöiseltä ikävältä jälkispekulaatiolta ja suoranaisilta virhearvioilta

on verrattu muun muassa puheenjohtaja heinäluoman kanssa graafeja ja todettu että ne sen tuloverotuksen osalta suurin piirtein peittävät toisensa

tennilä en mielelläni muistuttaisi teitä siitä mutta kun te monta kertaa olette nostanut aina esille sen että ei huomioida sitä pienituloista niin haluan jälleen kerran muistuttaa teitä siitä että se kunnallisveron perusvähennyksen nostaminen oli täsmätoimenpide nimenomaan tähän suuntaan

voi myös jostain syvältä asia lähetetään valtiovarainvaliokunta määräkeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia voi myös jalostamo on puhemiesneuvosto erotetaan sille että

lähetekeskustelua varten esitellään parker sen seitsemäsosan voi myös vastaehdokkaita puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

juna perustuslakivaliokunnan että maalaus

elikkä ne jotka haluavat käyttää debattipuheenvuoron nouskaa seisomaan olkaa hyvä ja käyttäkää vastauspuheenvuoropainiketta

on totta että siellä on ongelmia mutta suosittelisin teitä tutustumaan siihen kuntatalouden pelastusohjelmaan jota kuntaliitossa tällä hetkellä valmistellaan

ulla perustusvaliokunta perustuslakivaliokunnan on tavallaan

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä olisi jos

myönnän tässä vaiheessa vielä minuutin mittaisia vastauspuheenvuorot edustajille ojansuu tiusanen sasi puuskainen

kuudes yhdeksättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään d

jos aikaa jää tässä vaiheessa niin otetaan sitten tämän debatin ja ministerin loppupuheenvuoron jälkeen muutama yleiskeskustelupuheenvuoro listalta

eduskunnan seuraava täysistunto

kuudes yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

tämä asiasta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hallituksen energiapaketti on todellakin harkittu kokonaisuus ja on aivan selvää että uusiutuvan energian edistäminen vaatii tukitoimenpiteitä

heinäluoma on siinä aivan oikeassa että kannattaa kantaa huolta siitä ovatko nämä ohjauskeinot riittävän kannustavia ja markkinaehtoisia

toinen huolenaihe mikä aikaisemmassa keskustelussa tuli esille on onko esimerkiksi tämän puubiomassan tukemisessa se vaara että ohjautuu ainespuuta polttoon eikä teollisuuteen

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle tunnuspalkinnon

puhemiehen tarkoituksena on nyt laventaa vähän tähän keskusteluun osallistuneitten kirjoa jotta yhä useammat edustajat pääsisivät tähän mukaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

minäkin haluaisin puheenjohtaja urpilaiselle huomauttaa että reilun pelin henkeen kuuluisi lukea kokonaan se komissaari rehnin toimista kertova lehtileike

tässäkin suhteessa luulen että on saatu aikaan suhteellisen hyvä lopputulos ja minulla on sellainen käsitys että puunjalostusteollisuutta kuultiin aika tarkalla korvalla nimenomaan tässä kysymyksessä

puhemiesneuvosto erotetaan siellä kitalakivalio

ministeri pekkarinen kun te puhuitte siitä että nyt lainsäädännöllisesti valmistellaan näitä tukitoimenpiteitä niin osaatteko kertoa missä aikataulussa niitä saadaan tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

hallituksen puolelta on erittäin voimakkaasti korostettu jo kreikka tapauksen alkuvaiheesta kuinka tärkeää on että imf on mukana näissä paketeissa

voisitteko ihan lyhyesti jompikumpi arvon ministereistä perustella miksi se on niin kovin tärkeää

etteivät vastaukset unohtuisi eikä olisi liian pitkää aikaa kysymyksen ja vastauksen välillä niin lyhyet vastauspuheenvuorot ministereille

ja sitten eduskunnan oikeusasiamies käyttää loppupuheenvuoron ja kommentoi varmaan osittain ainakin noita kansanedustajien puheenvuoroissa esille nousseita asioita

lähetekeskustelua varten esitellään taideyhdistyksen kahdeksasosia

aiotteko tukea näitä velkojasopimuksia joissa irlannin hallituksen taholta on jo pää saatu auki

puhemiesneuvosto erottaa pääasiana että

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

perusta ja

puhujalistaan

nyt aion esittää seuraavaa menettelytapaa että otamme tässä pari kolme puheenvuoroa tuolta listalta sen jälkeen ministeri käyttää ensimmäisen puheenvuoronsa ja sen jälkeen käynnistämme debattivaiheen

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kahdestoista osin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä

meillä keskustelua varten esitellään päiviä viidesasin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan että

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyt ensimmäisen viiva kymmenennen ja kahdennentoista viiva viidennentoista lakiehdotuksen

okei kiitos

eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässään päätöksessä yhdennentoista lakiehdotuksen

poikkeuksellisesti edustaja saarinen on oikeutettu vastauspuheenvuoroon kun puhujakorokkeelta esitettiin suora kysymys

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausumaehdotuksen osia